mutta sitten tämä aikataulu kyllä siihen vetoaminen on tekosyy kun sen suoraan sanoo

esimerkiksi oman työn päättymisestä apurahatyössä olisi ollut hyvä aloittaa se

eduskunta päättää lakien valmistelun aikataulusta ja jos laki on hutiloiden valmisteltu silloin on mahdollisuus ottaa aikalisä ja lisää aikaa ja tehdä työ kunnolla ja on aivan käsittämätöntä että professori bruunin liikkeen luovutusta pohtinutta lausuntoa ei ole tämän kummemmin huomioitu

kun apurahan tekijällä ei kuitenkaan ole yrittäjätoimintaa eikä yrittäjäriskiä niin siltä osin tämä täsmennys olisi ollut paikallaan koska silloin ei olisi tarvinnut arvioida mitään muuta kuin sen kyseisen työn päättymistä eikä mitään ollut edustajaa pertti virtanen

tästä eu jäsenyyden kirjaamisesta voidaan olla monta mieltä juridisesti ja perustuslain näkökulmasta mutta itse kuitenkin näen että se on osa tällaista ideologista pönkkää ja eun vyöryttämistä siitä huolimatta että me olemme tästä eu jäsenyydestä ja eurokriisin autuudesta saaneet viime päivinä viikkoina ja kuukausina aivan tarpeeksi enemmän kuin lääkäri määrää

on ihan hyvä että tästä asiasta on saatu tämänkin päivän aikana tiedotusvälineitten kautta lisäinformaatiota

liikenne ja viestintäministeriön lausunnossa todetaan että tarkempia nefabn perustamiseen liittyviä vaikutuksia ei ole ollut mahdollista täysimääräisesti arvioida koska toiminnallisen ilmatilan lohkon perustaminen on ensimmäinen laatuaan

on aivan oikein niin kuin ministeri lehtomäki sanoi että sidonnaisuuksien ilmoittaminen ja jääviys ovat kaksi eri asiaa siitä me olemme aivan samaa mieltä

on todellakin vaikea keskustella koska julkisuudessa nämä kaikki ulkomaalaisiin liittyvät asiat on laitettu ja ovat menneet yhteen ja semmoisena niitä halutaan sitten käsitellä

pohjoismaitten neuvoston toiminnan ja niiden asioitten jotka ovat siinä keskeisiä käsittely eduskunnassa voisi olla kyllä tiiviimpää ja perinpohjaisempaa

jos kerran sanotaan että tällaisia vaikutusten arviointeja eivät ole tehneet edes ne virkamiehet tai organisaatiot joille se viran puolesta kuuluu niin mikä valmius sitten kansanedustajilla tällaisen näin yksipuolisen ja lyhyen keskustelun jälkeen on arvioida tätä asiaa tasapuolisesti ja monipuolisesti

mutta perustuslaki samaten kuin jääviyden arviointi lähtee kuitenkin siitä että kansalaisilla pitää olla oikeus ja mahdollisuus ihan oikeasti arvioida sitä mikä on poliittisen päätöksenteon asema ja mitkä tekijät voivat vaikuttaa poliitikon asioitten valmisteluun ja päätökseen ja kuinka käytetään sitä kaikkea tietoa mitä ministerikin saa

mutta hankala tämä mielipideilmasto on senkin vuoksi että olet joko rasisti tai sitten ulkomaalaisten hyysääjä eikä ole mitään mahdollisuutta keskustella asiaperusteisesti siinä välissä

toiseksi edustaja puhjo esitti että ei ole hyväksyttävää että perustuslaissa kaikkien merkittävien ulkopoliittisten asioiden päätösvalta keskitetään pääministerille ja hallituspuolueitten johtaville ministereille

näitä tilastolukuja pitää peilata sitä taustaa vasten mikä on erityistoimin työllistettyjen määrä keskimäärin vuodessa

jos ajatellaan juuri näitä rajaesteitä jotka ovat hyvin konkreettisia kysymyksiä ja kun lähtökohta kuitenkin on että työvoiman pitäisi päästä liikkumaan paitsi pohjoismaissa myös euroopan unionin alueella ilman keinotekoisia hallinnollisia esteitä niin valitettavasti monen työntekijän ja perheen kohdalla nämä ongelmat ovat todella merkittäviä taloudellisessa mitassakin

minä olen aikoinaan omalta kohdaltani tehnyt sen ratkaisun kun mietin ja kävin ihan perusteellisen mietinnän alanko opettelemaan ihmisen tappamista ja se ei välttämättä ole helppo ratkaisu

valtioneuvoston ja tasavallan presidentin nykyinen vallanjako edellyttää näiden valtaelinten yhteistoimintaa mikä tietenkin on perusteltu näkökohta

siinä mielessä kiinnostava kohta on se tässä yksittäisessä tapauksessa kuinka pitkään nämä osakkeet ovat olleet kenenkin hallinnassa omistuksessa

tein sen omakohtaisen valinnan että tämä maailma on niin raadollinen että voi joutua puolustamaan ase kädessä omia arvoja ja yhteisiä sen maan yhteisiä arvoja ja minun ajattelussani on keskeistä tämä vanha skdlläinen linja

mutta lainsäädäntömuutos on minusta kiistaton että voitaisiin pohtia sitä täsmennetäänkö ilmoitusvelvollisuutta niin että omistukset suoraan ylenevässä ja alenevassa polvessa ja myöskin puolison omistukset tulevat ilmoitusvelvollisuuksien joukkoon

ja jos ajatellaan sosiaaliturvaan liittyviä kysymyksiä niin kyllähän sille että tämä pohjoismaitten neuvoston toiminta käsiteltäisiin esimerkiksi sosiaali ja terveysvaliokunnassa perinpohjaisemmin samaten kuin työmarkkinakysymykset työelämä ja tasa arvovaliokunnassa on perusteet olemassa

tämän ikävän tosiasian eteen joutuu kyllä tämäkin hallitus että onko todella niin että ei siirrytä ihan volyyminkin puolesta aktiivisen työvoimapolitiikan puolelle

arvoisa puhemies

yrttiaho kysyi miksi näitä ulkomaalaisia työntekijöitä joiden pitäisi olla suomalaisella verottajalla tiedossa jo ensimmäisestä työpäivästä lähtien ja joita pitäisi olla tuhansia verottajan tiedossa on vain satoja

katajan huomio siitä että vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on ollut erityisen aktiivinen sen suhteen että saataisiin käyttöön käännetty arvonlisäverojärjestelmä oli aivan oikea

niin kuin totesin meillä on ollut aikoinaan hyviä presidenttejä oikealta vasemmalle ja siitä keskeltäkin enkä minä ole nähnyt sitten erityisesti kiperissä tilanteissa haittaa siitä että meillä on ollut vahva johtaja joka on ollut se viimeinen toppari

ministeri katainen oli aivan yllättynyt tästä tiedosta

uotila on ollut erittäin aktiivinen tässä asiassa johtuen varmasti omasta työtaustastaan ja siitä kun on telakoilla nähnyt sen hullun menon mitä siellä pahimmillaan on

mutta se mitä vastustan ovat nämä ylimitoitetut nato yhteensopivat korkean teknologian hankinnat jotka vievät valtavan osan muulta maanpuolustukselta ja se on työkalu viedä meitä lähemmäs ja lähemmäs natoa

minäkin kannatan kuten jo edustaja vähämäki kannatti edustaja oinosen tekemää esitystä

mutta kun pääministeri katainenkin mainitsi nämä suomen pankin taseluvut niin kysyn valtiovarainministeri urpilaiselta

se on tärkeää eduskunnan kannalta koska meille on annettu velvoite seurata ministerien toimintaa sidonnaisuuksia ja asetelma kuitenkin on niin että ministerit aina niin kuin koko hallituskin nauttivat eduskunnan luottamusta eikä toisinpäin

vasemmistoliitto esitti että jos presidentti ei päätä asiasta valtioneuvoston ratkaisuehdotuksen mukaisesti asia palautuu valtioneuvoston valmisteltavaksi

kyllähän tämä nykyinen arvonlisäverojärjestelmä hyvin pitkälle monitasoisesti ketjutetut urakat ja niihin mahdollisesti liittyvä kuittikauppa takaavat sen että harmaan talouden avulla ei voi sanoa että ansaitut vaan hankitut rahat voidaan siirtää valvonnan ulkopuolelle ja siirtää edelleen rahat mitkä minnekin

suomihan tekee tätä menoa itsestään osapuolen semmoisessa kiistassa missä se ei ole osapuoli ja ennen pitkää huomaamme että suomella ei ole enää minkäänlaista kahdenvälistä yhteydenpitoa eikä kahdenvälistä politiikkaa suhteessa venäjään jos me olemme milloin pohjoismaitten neuvoston tai euroopan unionin kelkassa niin että meillä ei ole edes jätetty sitä tilaa omalle harkinnalle keskustelua on päättynyt ja asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan ainoan käsittelyyn esitellään kaiversi kolme

se on se ongelma edustaja soini

arvoisa puhemies

kolmanneksi tasavallan presidentillä tulee jatkossakin olla mahdollisuus osallistua kansainvälisiin kokouksiin käsiteltäessä suomelle tärkeitä ulko ja turvallisuuspolitiikan asioita

olen ed

sehän on sitä rahaa mitä eurooppalaiset pankit keräävät turvatakseen maksuvalmiutensa ja tämä puskuri on aivan luonnottoman suuri tällä hetkellä

zyskowiczin kanssa näistä peruslaskutoimituksista aivan samaa mieltä ja olen samaa mieltä siitä että jos markkinat toimivat jos aito kilpailu takaa palveluiden laadun ja saatavuuden jos asiakkailla on maksukykyä ja kunnan talous on terve että se voi tarjota asianmukaiset palvelut niille jotka eivät käytä palveluseteliä niin tämä järjestelmä voi toimia mutta jokaisen näistä ehdoista tulee täyttyä ja te tiedätte mikä on kuntatalouden tila

minun käsitykseni mukaan kyllä ne huomautukset mitä tästä kyseisestä hankinnasta on annettu on tarkoitettu opiksi otettavaksi ja sinällään ihmetyttää että niihin ei tuon enempää ole kiinnitetty huomiota

ja siinä mielessä olen ihmetellyt kyllä sitä kuinka nämä ministerien sidonnaisuusilmoitukset menevät läpihuutojuttuina eduskunnassakin

vielä tästä laajemmasta kehyksestä siitä millä suomalainen eläkejärjestelmä turvataan koska se keskustelu on jäänyt minun mielestä aivan liian vähäiseksi

esitimme myös lausumaa jonka mukaisesti eduskunta edellyttää että hallitus valmistelee pikaisesti valtioneuvostosta annetun lain muuttamisen siten että myös tasavallan presidentti voi kutsua koolle hänen ja hallituksen ulko ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan yhteiskokouksen

päinvastoin kuin hallituspuolueitten riveistä sanotaan että yleisesti on parannettu valvontaedellytyksiä niin ainakin työsuojelutoiminnan resurssien riittämättömyys ja poliisin ulkomaalaisen työvoiman valvontayksikön lakkauttaminen ovat vieneet aivan väärään suuntaan

ensinnäkin työuria kyetään jatkamaan alusta keskeltä ja lopusta ja se vaatii aktiivista työllisyyspolitiikkaa aivan eri lailla kuin mitä tänä päivänä suomessa harjoitetaan

kokoomus on halunnut siirtää tätä rakennekeskustelua myöskin sinne työmarkkinoitten puoleen ja ottanut malliksi saksan mallin halpatyömarkkinat mutta kun katsoo esimerkiksi eurostatin tilastoja niin työvoimakustannukset kokoaikaista työntekijää kohti vuodessa tanskassa ovat huomattavan paljon korkeammat kuin suomessa myöskin alankomaissa ja kas kummaa saksassa

tämänkaltaista turhaa lainsäädäntöä on vaarallista rakentaa koska se vaikuttaa kyllä yleiseen lain kunnioitukseen sen takia että jos nähdään joku asia täysin turhaksi tai jopa järjettömäksi niin kyllä se vaikuttaa ajan oloon myös siihen miten ihmiset suhtautuvat muuhunkin lainsäädäntöön

näistä muutosesityksistä äänestettiin niin kuin jo sanoin ja useimmissa esityksissä sekä vasemmistoliiton että perussuomalaisten ryhmät olivat yksimielisiä ja yhteisellä kannalla

perusongelmahan kuntapuolella on se että liian pienellä rahalla yritetään saada aikaan liian paljon ja nyt ne vähäisetkin resurssit jaetaan kahteen eri tuuttiin eli niukat resurssit hajautetaan

se vaatii sitä että työelämää pystytään parantamaan niin että ihmiset viihtyvät työssään kokevat työnsä mielekkääksi eivätkä pakene eläkkeelle heti ensimmäisen tilaisuuden tullen

kristillisdemokraattien kannat vaihtelivat voimakkaasti äänestyksestä riippuen ja muista ryhmistä löytyi kriittisiä hajaääniä kokoomuksen ja ruotsalaista ryhmää lukuun ottamatta jotka olivat lähes sataprosenttisesti jos äänestyskartat luin oikein hallituksen esityksen kannalla

täältä perusteluista sattui silmiin erityisesti tämä kohta jossa edustaja halla aho toteaa että lyhyiden kiväärien kätkettävyys on huono argumentti niiden rajoittamisen puolesta ja viittaa näihin täysimittaisiin itselataaviin pistooleihin

se tarkoittaa sitä että huolehditaan siitä että opiskelumahdollisuuksia on riittävästi ja oikeilla aloilla ja että nuoret kyetään kytkemään työmarkkinoille mahdollisimman pian ja että nuorten yhteiskuntatakuusta joka jää osin kuolleeksi kirjaimeksi siirryttäisiin ihan oikeaan työpaikkatakuuseen nuorille

työaika pitää aina suhteuttaa siihen mikä on palkka mitkä ovat työnteon ehdot työjärjestelyt ylipäätään sen työn kiinnostavuus

aselakiahan lähdettiin viime kaudella rukkaamaan näiden karmeiden kouluampumistapausten vuoksi mutta nehän tehtiin pienikaliiperisella puoliautomaattipistoolilla jolla voi lyhyessä aikaa ampua kymmeniä kymmeniä laukauksia ja jälki on aivan karmeaa

siellähän annettiin isot valtuudet valvoa työntekijää silloin kun epäiltiin rikollista toimintaa mutta vastaavaa ripeyttä ei ole niissä toimenpiteissä ja lakiesityksissä kun pitäisi valvoa joko kotimaista tai ulkomaista rikollista yrittäjää

nyt olenkin erityisen kiinnostunut siitä jos jonkun ryhmän kanta on muuttunut eduskuntavaalien jälkeen mitkä ovat muutosten perusteet kun muistaa että ryhmien kannatussuhteet muuttuivat voimakkaasti viime vaaleissa

kuitenkin tämä sali eduskunta on määrärahat osoittanut ja uskon sanoa että siinä uskossa näin uskallan sanoa siinä uskossa että ne rahat on myöskin tarkoitettu käytettäväksi siltä momentilta ja niihin tarkoituksiin mitkä eduskunnan budjettikirjaan on kirjattu

sitten se mikä on ydinkysymys jos halutaan tuoda positiivisia joustoja työelämään ja myöskin siihen kuinka perheet toimivat kuinka lapsesta huolehditaan on se että meillä on hyvin monenlaisia tosiasiallisia vaihtoehtoja kuinka lapsia hoidetaan

se vaatii edelleen sitä että vajaakuntoiset pystytään saamaan entistä paremmin työmarkkinoille ja että on joustavia eläkeratkaisuja niin että voi olla osaksi töissä osaksi eläkkeellä ja kartuttaa niitä eläkerahastoja silläkin tapaa ja vielä sitä että perhe elämä ja työ ja myöskin opiskelu kyetään yhteensovittamaan niin että ei ole aina jokotai valintatilanne vaan että voi hyvin vapaasti ja joustavasti siirtyä työelämään tai sieltä vähäksi aikaa pois

ainakin itse olen vankkumatta ja johdonmukaisesti vasemmistoliiton viime kaudella määrittelemän linjan takana kun se kanta oli vieläpä hyvin perusteltu

ja itse asiassa oli niin että vanhan aselain mukaan kummallekaan kouluampujalle ei olisi ensimmäiseksi aseeksi pitänyt antaa lupaa puoliautomaattipistooliin sillä kummallakaan ei ollut maalaisjärjellä ajatellen mitään tiivistä yhteyttä ampumaurheiluharrastukseen saati sitten että näitä aseita olisi voitu käyttää metsästyksessä

on äärimmäisen tärkeä kysymys se että kun puhutaan ryhmäpuheissa esimerkiksi että vesivoiman lisärakentaminen jo rakennetussa vesistössä voidaan hyväksyä niin kannattaa muistaa mikä on kemijoen vesistörakentamisen historia

arvoisa puhemies

kun olen mietiskellyt tässä näitä eu asioita niin taidanpa olla jos siivoaa pois ensimmäisen kauden opposition kansanedustajat ainoa kansanedustaja tässä salissa joka ei ole hyväksynyt yhtään ainoaa tukipakettia

saksalaisten polttaman jokisuulla sijainneen sillan rakentamiseksi haettiin rakennuslupaa mutta siitä sillasta tuli vahingossa pato ja silloin loppui lohen nousu kemijokeen

tästä viimeisestä esimerkki on se että parhaillaan eduskuntaan on tuotu hallituksen esitys joka liittyy euroopan vakausmekanismin rakentamiseen

se puhe siitä että evmssä on tehty sitoumuksia aiemmin ja vapaudutaan hallituspuolueena siitä vastuusta sillä tapaa kiemurtelemalla ei vain pidä paikkaansa sillä lailla että evmstä ei lähde yhtään euroa liikkeelle ilman eri päätöksiä

toinen asia on se että myöskin näitä eläkevaroja voidaan sijoittaa ja tulee sijoittaa suomalaisiin kotimaisiin investointeihin nykyistä paljon enemmän

edustajat saarakkala ja tolppanen ovat puhuneet täyttä asiaa

ja onhan se hurja tilanne jos tornionjoella iloitaan ja on aivan oikein että iloitaan siitä että siellä on lohi ja sitten samat kansanedustajatkin osin ovat valmiit hukuttamaan itä lapin ja varmistamaan että lohi ei tule enää koskaan sinne nousemaan

siellä niin kuin myös hotelli ja ravintolatoiminnassa nämä väärinkäytökset harmaa talous ja valvonnan vaikeus ovat liiankin tuttuja asioita

rakennustoiminnassahan arvellaan saamatta jäänyt verohyöty jopa puolen miljardin euron suuruiseksi vuodessa ja se voi olla aivan hyvin enemmänkin

nyt meillä on talouskurisopimus on yhteinen ulko ja turvallisuuspolitiikka ja nyt on euroopan komissio tehnyt ensimmäisen kerran päätöksen että se lähtee tukemaan myöskin puolustuspolitiikkaa

jossain määrin on turhauttavaa havaita se että vähän väliä tulee semmoisia korjausesityksiä uuteen käsittelyyn joista me olemme työelämä ja tasa arvovaliokunnassa kahdeksan viime vuoden aikana tehneet hyvinkin yksilöidyt ja perusteelliset korjausesitykset eivätkä ne ongelmat aina ole olleet mitään puoluepoliittisia ongelmia tai hallitusoppositio kysymyksiä vaan ne olisivat olleet järkeviä muutoksia jos olisi luovuttu edes perustelluissa tapauksissa siitä että hallituksen esitys on niin pyhä että sitä ei mennä muuttamaan

rakennuspuolellahan työnantaja ja työntekijäpuoli olisivat valmiit menemään pidemmälläkin esimerkiksi tietojen ristiinajossa mutta viranomaispuoli laahaa jäljessä ja siellä tulee sitten lainsäädännöllisiä ongelmia mukaan tietosuojan ja muun suhteen

jos tämmöisen kansanomaisen vertauksen ottaa niin en minä ainakaan veisi omaan kyläpankkiini rahoja jos pankinjohtaja seisoisi pankin portailla ja huutaisi ohikulkijoille että tuokaa rahat tähän pankkiin minulla on syytesuoja

arvoisa puhemies

en epäile yhtään sitä etteikö ilmastonmuutos ole totta ja etteikö ihminen ole aiheuttanut sen hyvin pitkälti mutta en vain usko tämmöisen kapitalistiseen muottiin pakotetun kauppajärjestelmän vaikutukseen ja siihen että sillä päästäisiin lopulta lähemmäs sitä lopullista tavoitetta että pystyttäisiin päästöjä radikaalilla tavalla vähentämään ja ensin hidastamaan ja lopulta pysäyttämään ilmastonmuutos

sasille kuitenkin sen verran että kyllä nyt ainakin yksi pankki voidaan osoittaa selvästi syylliseksi ja se on euroopan keskuspankki jota arvosteli muun muassa teidän rahoittajanne björn wahlroos aivan tuoreeltaan

oleellisena kohtana tässä hallituksen esityksessä on tämä sopimuskumppanin luotettavuuden varmentaminen eri menettelyin

itse olen miettinyt kun monet ongelmat liittyvät tähän työsuhteeseen ja tiedän sen että yksi euroopan unionin perusasioista on työvoiman vapaa liikkuvuus ja tietäen myöskin sen että käytännössä yli rajan ulottuvia työssäkäyntialueita on niin suomen ja ruotsin rajalla kuin suomessa ja norjassakin voitaisiinko tämmöiseen yhteiseen työssäkäyntialueen määrittelyyn liittyen kohdella näitä työntekijöitä eri tavalla kuin muita eu maista tulevia työntekijöitä syyllistymättä siihen että rikottaisiin esimerkiksi yhdenvertaisuusdirektiiviä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tietenkin siinä vaiheessa jos rakennustyömaalle tulee nahka tai farkkuliivinen moottoripyörällä ajava henkilö voi epäillä että ehkä olisi syytä tarkentaa alihankintaketjun pitävyyttä

mutta kun edustaja sasi heitti tuosta työttömyysturvan tai sosiaaliturvan väärinkäytöksistä niin kyllähän esimerkiksi työttömyysturvan väärinkäyttö jos on töissä ja nostaa samaan aikaan työttömyysturvaa on petos ja siitä tulee sen mukainen tuomio ja silloin menettely on täysin selvä

lienee paikallaan puhua yleisestä työllisyyskehityksestäkin

se rahoitti katteettomia kreikka papereita vastaan saksalaisia ja ranskalaisia pankkeja ja vakuutusyhtiöitä jotta ne saattoivat taas lähteä uudelle kierrokselle tuossa hötörahataloudessa

en missään nimessä ole sosiaalisektoriasiantuntija mutta olen kyllä perehtynyt aika lailla huolellisesti niihin kannanottoihin mitä on tullut työntekijöiltä ja myöskin heidän edustamaltaan ammattijärjestöltä talentialta

se mikä on myöskin oleellista on tämä tapaturmavakuutus ja siihen että se todella on otettu on syytä kiinnittää huomiota

ja se mikä tässä on nyt kaikista huolestuttavinta on se että niin kaupthing pankkiratkaisussa kuin sitten kreikka päätöksissäkin irrotettiin aina ylisuuriin korko odotuksiin kuuluva normaalia suurempi riski että siihen väliin ei kai koskaan pidä valtion mennä

mutta vielä tästä virolaisesta työvoimasta siihenkin liittyen kun sitä viime kaudella käsiteltiin työelämä ja tasa arvovaliokunnassa ja nimenomaan edustaja yrttiaho minä ja edustaja kyllönen pyysimme erillisselvityksen siitä onko peli läheskään rehellistä

koska kuntouttava työtoiminta on kunnan palveluista ainoa jolla kunta pystyy itse vaikuttamaan työmarkkinatuen maksuvastuun pienenemiseen on nykyisessä työttömyys ja taloustilanteessa epärealistista odottaa että palveluun ohjautuvien lukumäärä lähivuosina pienenisi

tässä on päästökauppaan päästökauppadirektiiviin ja lakeihin liittyen luotu kuva siitä että tämä on ainoa mahdollinen tapa edetä tai ainakin merkittävin tapa

meillähän on sellainen harhakäsitys että rakennustoiminnassa suomessa työturvallisuus olisi erityisen hyvällä tolalla mutta valitettavasti se ei näin ole

heidän kannanotossaan sanotaan kyllä aika reippaasti että lakiesitykseen liittyy kuitenkin yksi vakava valuvika joka uhkaa vesittää koko ammattihenkilölain perustan

itse olen kuitenkin allekirjoittanut ilmastolakialoitteen ja uskon että jos siihen samat pelimerkit olisi laitettu kuin päästökauppajärjestelmään niin se voisi olla lopultakin paljon tehokkaampi tapa toimia

viitteellistä on että alueellisesti työttömyys pahenee eniten varsinais suomessa ja toimialoittain teollisuuden parissa

nyt siihen on menty useamman kerran ja annettu näille pelureille viesti siitä että kyllä valtio teidät aina pelastaa teette sitten mitä hyvänsä

kokonaistyöttömyyden lisäksi pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys kasvavat huolestuttavasti

no tämä loppuosa on oikein mutta onko todella niin että kunta voi harjoittaa aktiivista työllisyyspolitiikkaa vasta sitten kun työtön on kuntouttavan työtoiminnan piirissä eikä yhtään sitä ennen

voidaan miettiä sitä että onhan suomessakin työttömyysturvalain perusteella annettu alue ja työmatka aikarajoitukset mikä katsotaan työssäkäyntialueeksi ja toisaalta esimerkiksi metallin komennusmiehille on verottaja luonut oman säädöstönsä minkä mukaan sitten veroetua saa tai ei saa